valiokunnan kuulemat taloustieteilijät ovat pitkälti samaa mieltä

wien valittiin muutamia vuosia sitten eräässä tällaisessa kansainvälisessä kaupunkien laatu kaupunkien hyvyys hyvän kaupungin kilpailussa maailman parhaaksi kaupungiksi

jos joku väittää että vuokra asuminen on jotenkin semmoinen toisen luokan tai huonompi asumismuoto verrattuna omistusasumiseen niin ainakin wienin esimerkki tarkoittaa ihan muuta

arvoisa puhemies

niin kauan kuin kysynnän ja tarjonnan välinen suhde on niin heikko kuin se tällä hetkellä vuokra asuntotuotannossa on siinä on todella suuret riskit segregaatioon leimautumiseen vuokra asumisen imagon statuksen edelleenheikkenemiseen siitä mitä se tällä hetkellä on